ei ole mitenkään perusteltua että tarveharkinnalla ajetaan puolisot toisiaan vastaan

kun toisen tulot nousevat työmarkkinatuella olevan päiväraha pienenee

keskustan eduskuntaryhmässä pidämme erittäin epäoikeudenmukaisena myös sitä että kun työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan suurin korotus tulee suurimpiin ansiopäivärahoihin

millä hallitus perustelee tässä tapauksessa köyhyyden vähentämisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden

arvoisa puhemies

nuorten hoito on valitettavasti vielä heikosti koordinoitua ja pirstaleista minkä vuoksi voimavaroja valuu hukkaan ja hoito on jopa tarpeettoman laitosvaltaista

pitäisi ehdottomasti pystyä ottamaan käyttöön monialaisia hoitokeinoja matalan kynnyksen palveluja ja laatia käypä hoito suositus myös nuorten mielenterveyspalveluihin

arvoisa puhemies

minusta on aivan selvää että tämän sinänsä tarpeellisen yliopistouudistuksen heikoin kohta liittyy perusrahoituksen varmistamiseen vaikeissakin suhdannetilanteissa kuten valiokunta mietinnössään toteaa

me elämme nyt tuota vaikeata suhdannetilannetta muun muassa ja perusrahoituksesta me emme nyt sitten tässäkään tilanteessa saa tinkiä myöskään humanististen yliopistojen tai taideyliopistojen kohdalla

olen iloinen että yliopistoihin satsaamisen lisäksi perusopetuksen kehittäminen sekä selkeä lisäys ammatillisen koulutuksen paikkamäärään on tässä budjetissa tehty todeksi

puolustuksemme on aina perustunut vahvaan koulutettuun reserviin

syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyttä edistäviin toimiin kuten työpajatoimintaan saadaan myös lisää rahaa ja tärkeää on suomalaisen puun saamiseksi entistä paremmin liikkeelle myös metsäkonealan ammatillisen koulutuksen lisääminen liikennehankkeiden lisäksi

maastovuorokausista alusvuorokausista ja lentotunneista leikataan yhdessä alueellisten joukkojen varustamisen kanssa ja tästä tulee väistämättä kuva siitä että alueellisella puolustuksella ei enää olekaan niin väliä

yksi kauneusvirhe koulutussektorin budjettiin jäi ja se jäi jälleen ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyön perusrahoituksen kohdalle

ammattikorkeakoulut ovat olleet edellisen eu ohjelmakauden aikana merkittävimpiä aluekehitystoimijoita

ihmettelen kuinka esimerkiksi vasemmistopuolueet jotka ovat ainakin juhlapuheissa pienipalkkaisten ja myös tasa arvon kannattajia saattoivat hyväksyä tämän päätöksen

valtion on tultava siihen vihdoin mukaan

arvoisa puhemies

mielestäni se olisi entistä tärkeämpää nyt kun rakennemuutos ravistelee useita suomalaisia teollisuuspaikkakuntia ja tarvitaan vahvaa uutta osaamista alueille myös kasvukeskusten ulkopuolella

kun puolustusvoimauudistusta tehdään ja joka käänteessä vedotaan kustannussäästöihin toivon että eduskunta saa selvät laskelmat siitä mitä esimerkiksi aiottu varuskuntien lakkauttaminen säästäisi jos se toteutetaan

nämä ovat erinomaisia oikeaan osuneita korotuksia

arvoisa puhemies

työ on useimmiten parasta sosiaaliturvaa mutta mielestäni ihan kaikkien kohdalla tämä ajatus ei näytä toteutuvan kuten täällä debatissa jo sanoinkin

keuruun varuskunnassa kehitetty erikoisosaaminen on erittäin tarpeellista jatkossakin ja viittaan vaikkapa kansainväliseen kriisinhallintaan jonka painoarvo tulee vaan jatkossa nousemaan

perheistämme parikymmentä prosenttia on yksinhuoltajaperheitä ja heillä on todellisia vaikeuksia yhdistää järkevä työnteko ja lastenhoito tässä työelämän murroksessa

työvoimatoimistot ohjaavat erityisesti nuoria yksinhuoltajaäitejä töihin tai harjoittelemaan ravintoloihin taikka kaupan aloille usein epätyypillisiin työaikoihin iltaisin öisin ja viikonloppuisin

vuoropäiväkoteihin tuodaan nyt entistä enemmän pieniä lapsia jopa alle vuoden ikäisiä vauvoja ja lapset joutuvat olemaan vuorohoidossa erittäin pitkiä aikoja kerrallaan

siksi leikkaamiset ja lopettamiset jotka koskevat voimavaroja rajusti jo menettäneitä seutuja pitäisi ottaa tarkasteluun myös aluepoliittisesta näkökulmasta

se ei edistä yksinhuoltajaäidin mahdollisuutta hoitaa hyvin lapsiaan eikä siitä lopulta hyödy myöskään kallista vuorohoitoa lisäämään joutuva kunta

toistankin ehdotukseni jonka jo täällä tein

keuruun varuskunnan sijainti keskellä eteläistä suomea on erinomainen kun ajatellaan palveluksessa olevien varusmiesten matka aikoja ja liikkumista

laskettaisiin minkä verran kotihoidon tukea voitaisiin korottaa yksinhuoltajaperheille ilman että hoidon ja hoivan kokonaiskulut kunnalle ja valtiolle nousisivat

tällä on suuri merkitys sekä varusmiesten liikenneturvallisuudelle että sille kun ajatellaan tulevien varusmiesten kuljetuskustannuksia

yksinhuoltaja voisi halutessaan aidosti valita kotihoidon ja pärjätä taloudellisesti ja vielä huolehtia hyvin lapsista eli tulevista veronmaksajista silloin kun he ovat pieniä ja eniten pysyvän ihmissuhteen tarpeessa

arvoisa rouva puhemies

koska kehityspolitiikka on kokonaisuus haluan korostaa myös finnfundin roolia tässä koska finnfund on kyllä nyt joutunut syyttä syytettyjen penkille

muun muassa oecd ja kotoinen ulkoasiainvaliokuntamme ovat pitäneet jo pitkään tärkeänä että kehitysyhteistyöhön löydetään uusia innovatiivisia rahoituslähteitä ja hallitusohjelmassa luvataan lisätä suomen kehityspolitiikassa kehittyvien maiden oman yritystoiminnan ja veropohjien vahvistamisen painoarvoa

minä toivon kyllä nyt vahvasti että poliittisesti harkittaisiin kuinka järkevää näitten varuskuntien lakkauttaminen todella on ja mitä säästöjä niistä lopulta sitten syntyy

finnfund ihan oikeasti tarvitsee pääomaa vastatakseen kehittyvissä maissa olevaan sijoituskysyntään ja me emme ole tässä painotuksessa lainkaan yksin

kun sairaanhoitopiireissä on kavennettu niitä ikäluokkia joille palveluja järjestetään on käynyt niin että tietenkin yhä pienempi ryhmä on saanut palveluja

erittäin monet eurooppalaiset maat ovat pääomittaneet viime vuosina merkittävästi omia kansallisia kehitysrahoituslaitoksiaan ja suomi seuraa esimerkkiä ja parantaa resursseja yksityissektorin kanssa tehtävässä yhteistyössä

aivan liian kovat leikkaukset kohdistuivat järjestöjen rahoitukseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kysyin ministeri guzenina richardsonilta tästä omaishoitoasiasta jota me kaikki ajoimme myöskin teidän puolueenne voimakkaasti ajoi sen parantamista tuossa vaalien alla

talousarvioesitys ensi vuodelle on kyllä täydellisessä ristiriidassa hallituksen oman ohjelman kanssa ja sitten niitten juhlapuheitten kanssa joissa suomalaista maataloutta maa ja metsätaloutta halutaan edistää yli puoluerajojen

talousarvion toteutuminen vaarantaa suomalaisen ruuantuotannon jatkumisen heikentää mahdollisuuksia alkutuotannon ja elintarvikejalostuksen työpaikkojen säilymiseen ja laskee tietenkin entisestään suomen ruokaomavaraisuutta

mutta miten kävikään

hallitusohjelmassa omaishoidosta on vain muutama ympäripyöreä rivi eikä budjettiesityskään millään tavalla vastaa omaishoitajien hätään

esityksen hyväksyminen myös estäisi kansallisen metsäohjelman toteuttamisen ja tekisi mahdottomaksi täyttää uusiutuvan energian lisäämiseksi annetut sitoumukset

ehdotetut kansallisten tukien leikkaukset uhkaavat jopa romahduttaa viljelijöiden nettotulot sellaiselle tasolle jolla jokapäiväinen toimeentulo selvästi vaarantuu

kannattaisi joka päivä muistaa mitä yhteiskunnalle merkitsisi se jos omaishoitajien työpanos yhtäkkiä jäisi saamatta eli jos he joku kaunis päivä sanoisivat

ja viljelijöiden taloudellista ahdinkoa syvennetään vielä esityksillä joilla tulojen leikkaaminen veron ja maksujen korotukset ja sosiaaliturvan heikentäminen kohdistetaan nimenomaan maa ja metsätaloustuottajille

pidän hyvin käsittämättömänä sitä että viljelijät ovat ainoa väestöryhmä jonka sosiaaliturvaa hallitus todellakin esittää leikattavaksi

suomalainen yhteiskunta ei yksinkertaisesti kykenisi järjestämään esimerkiksi vanhustenhoitoon niin paljon lisää erilaisia hoitopaikkoja kuin silloin tarvittaisiin

tämä kaikki siis aikana jolloin maatalouden kannattavuus on tuotantokustannusten kasvun ja alhaisten tuottajahintojen vuoksi heikentynyt erittäin voimakkaasti

tässä edellinen puhuja edustaja katainen puhui siitä millä kaikilla tavoilla maaseudulla työpaikkakehitystä voitaisiin edistää ja myös maa ja metsätalouspuolella mutta hallitus toimii nyt täysin toiseen suuntaan

en usko että kukaan väittää että se on kovin kova hinta tuosta työstä eikä se vastaa missään nimessä yhteiskunnan omaishoidosta saamaa hyötyä

tämän lisäksi hallituksen olisi kiireesti kuten on luvattu noissa vaalipuheissa yhtenäistettävä omaishoidon tuen saannin kriteerit koko maassa ja siirrettävä tuen maksatus vihdoin kelalle

suuri osa omaishoitajista ei tällä hetkellä myöskään voi pitää lakisääteisiä vapaitaan koska intervallihoitopaikkoja taikka kotilomitusta ei ole riittävästi saatavana taikka omaishoitajat eivät halua siirtää esimerkiksi muistisairasta läheistään vapaapäiviksi laitokseen

tässä asiassa auttaa omalta osaltaan keskustan viime kaudella voimakkaasti ajama parannus joka myös saatiin maaliin

arvoisa puhemies

jos tuo uudistus menee läpi ilman töitä jäävät päihdekuntoutujat mielenterveyskuntoutujat paikallisissa yhdistyksissä työttömien yhdistysten pitkäaikaistyöttömät sillä vain marginaalinen osuus heistä on vajaakuntoisia joiden työllistämistä ei lasketa de minimiksen piiriin

erityisen suurta haittaa syntyy vahvoille toimijoille kuten työttömien yhdistyksille monessa kaupungissa suomessa työvalmennussäätiöille katulähetyksille ja niin edelleen

niin hyvä kuin ajatus nuorisotakuusta onkin palvelujärjestelmämme myös nuorten palvelut ovat edelleenkin hyvin hajallaan

haluan siis oikeasti nyt kuulla mitä tehdään

notifioidaanko nykyinen tilanne

me tiedämme että syrjäytyminen alkaa monen nuoren kohdalla jo peruskoulun kolmelta viimeiseltä luokalta ja ellei heitä kyetä tukemaan ajoissa eivät esimerkiksi ammattikouluopinnot voi sujua ja moni jättää jo ensimmäisenä ammattikouluvuonna opintonsa kesken

on vielä vastaus puhunut edustaja lehti huomioi pinon

sieltä kerrottiin että monet heidän tapaamistaan nuorista ovat käyneet vuosien mittaan koko palvelujärjestelmän läpi tulematta kuulluiksi saamatta apua

arvoisa puhemies

valiokunta kantaa aiheellisesti huolta kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä ja valiokunta toteaa myös että kriittisen osaamisen pysyminen kotimaassa turvaa suomen puolustuskyvyn säilymistä myös poikkeus ja kriisitilanteissa

sopimusta yksityisen tarjoajan ja eurencon välillä ei synny muun muassa sen vuoksi että valtio ei osallistu huoltovarmuusinvestointeihin eikä myöskään kanna ympäristövastuutaan

arvoisa puhemies

ministeri risikko muun muassa viime kaudella teetti selvityksen muun muassa tästä maksatuksen siirtämisestä kelalle ja yhtenäisten kriteerien luomisesta

selvitys vietiin todella pitkälle

olen sitä mieltä että nyt ei kannattaisi aloittaa kaikkia näitä selvityksiä jälleen alusta vaan pökätä nyt asiaa kerta kaikkiaan eteenpäin jos omaishoidon tilanne on teillekin tärkeä

siitä voitaisiin lähteä sitten tällä kela siirrolla ja yhtenäisillä kriteereillä koko maahan päästäisiin jo pitkälle ja sen jälkeen kuntoutukseen ja vapaapäivien järjestämisen mahdollisuuteen jota päätä on jo siis avattu lisää paukkuja

arvoisa puhemies